kysymys liittyy eu lainsäädäntöön eussa säädettyyn arvopaperikeskusasetukseen joka siis kun on asetus luonteeltaan on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa ja jonka tehtävänä ja tarkoituksena on lisätä kilpailua

pidän itse tätä omistuskysymystä relevanttina kysymyksenä ja sen takia olen siihen useaan otteeseen puuttunut ja useita kertoja siitä puhunut mutta samaan hengenvetoon on hyvä todeta että ei ole olemassa minkäänlaisia laillisia välineitä joilla voimme asettaa suomalaisia tai muita eu ja eta alueelta tulevia yrityksiä eri asemaan keskenään ei suomessa ei ruotsissa eikä missään muuallakaan euroopassa

arvoisa puhemies

kun hallitus turpeen veron alennusta syksyllä pohdiskeli me työ ja elinkeinoministeriössä kiinnitimme huomiota siihen että on tietty raja kuinka paljon sitä voidaan alentaa ilman että syntyy mahdollisia ongelmia puumarkkinoilla

nähdäkseni yksi selkeä puute olemassa olevassa lainsäädännössä on se että ikään kuin kaikkia suuryksiköitä kohdellaan samalla lailla riippumatta siitä kuinka isoja ne ovat

on varmasti ihan puhtaasti oma vikani jos ilmaisen itseni epäselvästi mutta välillä tulee semmoinen vaikutelma että on ymmärretty väärin mitä olen ajanut takaa

siihen on viime vaiheessa neuvoteltu suomen toiveesta poikkeus mutta se on erittäin vaikeata ja monimutkaista lainsäädäntöä joka on ollut nyt jo pitkään virkamiesvalmistelussa siitä on pyydetty eri vaiheissa erilaisia lausuntoja ja johtuen sen erittäin kompleksisesta luonteesta tai tämän poikkeuspykälän hankalasta asemasta suhteessa suoraan sovellettavaan lainsäädäntöön en ole halunnut ottaa siihen tietoisesti minkääntyyppistä kantaa vaan antaa virkamiehille sekä valtiovarainministeriön että oikeusministeriön virkamiehille jotka osaltaan vastaavat osakeyhtiölainsäädännöstä työrauhan jotta virkamiehet voivat ensin muodostaa käsityksen siitä mitä juridiikka tässä tarkoittaa

arvoisa puhemies

minulla oli mahdollisuus syksyn aikana vierailla koreassa isoilla telakoilla ja singaporessa isoilla telakoilla ja kyllä siellä hyvin konkreettisesti huomaa sen kuinka kovaa tämä globaali kilpailu on ja kuinka isoja muutoksia lyhyessä ajassa on tullut

jokin aika sitten täällä salissa aika yleisesti todettiin että keskustalla oli vaikkakin huono niin kuitenkin vaihtoehto hallituksen kuntalinjalle kun perussuomalaisilta ei ollut ollenkaan

se että tämä turpeen veron alennus tuotiin kaksivaiheisesti voimaan tarkoitti sitä että se alennus joka tänä vuonna jo tehtiin meidän tulkintamme mukaan ei aiheuta riskiä puumarkkinoilla mutta jos vielä halutaan alentaa enemmän niin silloin tarvitaan myös pientä rukkausta täällä järjestelmäpuolella jota nyt siis ollaan tekemässä

sen takia tarkoituksena on vielä tämän syksyn aikana tuoda eduskunnalle esitys maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta jossa yhtenä ajatuksena on nimenomaan se että maakuntakaavoituksessa osoitettaisiin myös näitten suuryksiköitten mitoitus

mutta ehkä yksi oppi tästä mitä tässä viime aikoina on tapahtunut on se että kun jollain riittävän isolla yrityksellä tai jollain semmoisella yrityksellä jolla on jollain lailla erityinen rooli tässä yhteiskunnassa menee riittävän huonosti niin se saattaa kaatua valtion syliin erikseen hoidettavaksi ja varmaan on näin että valtionhallinnon työnjaon mukaisesti se tulee silloin työ ja elinkeinoministeriölle

haluaisinkin aloittaa hieman kehaisemalla perussuomalaisia siitä että vaikka olen kutakuinkin eri mieltä jokaisesta esityksestänne niin olette kuitenkin pystyneet tuottamaan ihan kelvollisen vaihtoehdon

täällä keskustelussa useampikin on antanut ymmärtää että tässä jotenkin metsäteollisuutta suosittaisiin

yksi kaikkein keskeisimpiä kysymyksiä kaikkien budjettien yhteydessä on se että mikä sen lopullinen tasapaino on

itse muistan hyvin viime syksyltä kun minua haukuttiin täällä aika rajusti siitä et tä metsäteollisuutta sorsitaan kun ei annettu tvon neljännelle voimalalle lupaa

ja nyt tässä vallitsevassa järjestelmässä ikään kuin joudutaan hylkäämään nämä kaikki vaihtoehdot jos ne vaan menevät sen tietyn rajan yli

mikä tekee kilpailun erittäin vaikeaksi ja tässä suhteessa nimenomaan tämmöinen arktinen ala jolla taas sitten osaamista ei ole koko maailmassa on se missä meillä olisi tulevaisuudessa vielä paljon saavutettavissa ja ylläpidettävissä

olen täällä salissa kiinnittänyt monta kertaa huomiota sekä keskustan että perussuomalaisten osalta siihen että vuoroin ollaan sitä mieltä että kaikki menoleikkaukset ja veronkorotukset ovat vääriä eli että haluttaisiin alijäämää lisätä ja vuoroin taas haukutaan siitä että alijäämä on liian suuri

emme ryhdy valmistelemaan ydinenergialakiin muutosta tällä aikataululla

kuten tiedetään tämä vaalikausi on loppumassa ja on varmasti hyvä että pohditaan nyt huolella sekä tämä ta paus että tvo tapaus ja sitten varmasti ensi vaalikauden alussa voidaan arvioida se ryhdytäänkö lakia muuttamaan

näissä tehtävissä kuuluu luontaisetuihin että välillä syytetään sorsimisesta ja välillä syytetään suosimisesta mutta voisi sanoa näin että kun riittävästi haukutaan molemmista suunnista niin todennäköisesti silloin on kohtuullisen objektiivista ja kansakunnan kokonaisedun tulokulmasta tapahtuvaa päätöksentekoa

tätä kuviota meidän pitää miettiä

mutta tietenkin tähän liittyen syntyy kysymyksiä siitä ollaanko ja missä vaiheessa tilanteessa jossa johonkin yhtiöön liittyvien asioitten hoito siirretään yhdestä ministeriöstä toiseen ministeriöön

mutta vielä emme ole niin pitkällä että voisimme lähteä liikkeelle siitä että esimerkiksi valtion tukemassa asuntotuotannossa olisi nimenomaan tämä asia mitä haluttaisiin pönkittää mutta toivottavasti muutaman vuoden päästä olemme

siis emme velkaannu liikaa emmekä liian vähän vaan tämä taso on juuri oikea

suomessa ei tueta puun käyttöä kun siitä tehdään sellua paperia kartonkia huonekaluja tai vaikkapa kerrostaloja mutta tuetaan sen polttamista

on itse asiassa aika hämmästyttävää että keskustan vaihtoehdossa velkaantumisen taso on itse asiassa täsmälleen sama kuin hallituksella ja sitten perussuomalaisilla on ihan pieni ero mutta sekin menee virhemarginaaliin

tähän liittyen olen yrittänyt herättää keskustelua siitä onko tämä meidän ehkä perinteisessä liturgiassa oleva jako yrityksiin joissa meillä on puhdas sijoittajaintressi ja sitten semmoisiin missä on strateginen intressi tai joku erityistehtävä tavallaan liian karkea

olemme yrittäneet koko matkan aikana etsiä sellaista mahdollisuutta että pystyisimme yhteensovittamaan nämä tavalla vaikuttamaan siihen asetukseen tavalla joka mahdollistaisi meille sen hallitusohjelmakirjauksen noudattamisen sellaisenaan

edustaja kataja on oikeassa siinä että suomi tuo varsin paljon sähköä

se on aika raju väite entiseltä ministeriltä siellä että nytten pitäisi olla joittenkin ehtojen olemassa ja vapaavuori tulkitsee sitä väärin

tämä on silti hyväksyttävää legitiimiä ja järkevää jos sillä tavoin pyritään suosimaan kotimaisia uusiutuvia polttoaineita suhteessa kivihiileen mutta raja menee siinä että me emme voi omilla veronmaksajien tuilla aiheuttaa tilannetta jossa korkeamman jalostusarvon tuotanto edes teoriassa vaarantuu tai kärsii

nyt tilanne on se että siitä poikkeussäännöksestä huolimatta joka sinne on onnistuttu neuvottelemaan tämä oikeudentila on vielä jonkin verran epäselvä ja sen takia se on edelleen virkamiesvalmistelussa

arvoisa puhemies

minä yritän tavallaan sanoa sitä että valtiolla varsinkaan vastuullisella omistajalla vaikka se olisi yksityinen omistaja puhumattakaan valtiosta ei ikinä voi olla vain sijoittajaintressiä silloin kun on kyse yrityksestä joka työllistää tuhansia ihmisiä ja joka erittäin relevantilla tavalla ja kielteisellä tavalla vaikuttaa ympäristöön

todella toivon ettei tämä erittäin valitettava tapaus langeta isompaa varjoa koko suomalaisen kaivosteollisuuden päälle

jos peruslataukseltaan kaivostoimintaan positiivisesti suhtautuva kansanedustaja on huolissaan niin niin on myös peruslataukseltaan kaivostoimintaan positiivisesti suhtautuva ministeri huolissaan

noudatamme ministeriössä sitä linjaa jonka eduskunta on jo noin kymmenen vuotta sitten hyväksynyt eli maankäyttö ja rakennuslakia ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita noudatetaan silloin kun maakuntakaavoja vahvistetaan

sitä tuodaan muista pohjoismaista usein sitä tuodaan paljon venäjältä sekin vaihtelee ja se että venäjältä sitä tällä hetkellä ei juurikaan tuoda johtuu venäläisten itse rakentamista kapasiteettimekanismeista

jokainen osakas arvioi omalta osaltaan onko tämä kannattava vai ei

kaivosteollisuudessa on erittäin isoja mahdollisuuksia johtuen yksinkertaisesti meidän maaperässä olevista varannoista ennen kaikkea itä ja pohjois suomessa ja siellä on niillä erinomaisen suuri merkitys

kyllä se siitä vielä lutviutuu ja selviytyy hyvällä tavalla ministeri rinteen

yksi intressi on tietenkin omistajaintressi mutta sen lisäksi sillä on merkittävä työllisyysvaikutus sillä on merkittävä aluepoliittinen vaikutus sillä on merkittävä elinkeinopoliittinen vaikutus ja ennen kaikkea sillä on erittäin merkittävä ympäristöulottuvuus

tämä keskustelu mitä olen pyrkinyt herättämään ei tarkoita sitä että jotenkin kritisoisin solidiumin olemassaoloa tai sen lähtökohtaa vaan ehkä vain sitä että nämä kohtuullisen karkeat jaot mitkä me olemme tehneet vaativat pikkasen hienosäätöä ja pikkasen pohdiskelua valtionhallinnon sisälläkin siitä mikä on kenenkin rooli ja miten kunkin missäkin yhteydessä pitää toimia

meillä on täällä suomessa välillä vähän outo ajattelutapa että jos voitamme jonkun kansainvälisen kilpailun se perustuu meidän erinomaisuuteen mutta jos häviämme niin se perustuu kaverin puliveivaukseen

on selvää että kun arvioidaan uusia ydinvoimahakemuksia tai olemassa olevien ydinvoimahakemusten täydennyshakemuksia niin kysymys energiaomavaraisuuden kasvattamisesta on erittäin keskeinen kysymys

tätä juridista luonnetta korostaa se että meidän päätöksestämme voi aina valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen eli riippumaton tuomioistuin viime kädessä päättää onko hanke lainmukainen vai ei

tämä keskustelu olisi monella tavalla hämmentävää ellei tietäisi että vaalit ovat kohta tulossa varsinkin kun muistaa että tässä tuki joka tapauksessa nousee

väitteet siitä että täällä tehtäisiin päätöksiä veronmaksajien puolesta

tämän takia hallituksen piirissä on sovittu että valtion kokonaisintressin koordinoinnista tässä erittäin hankalassa tilanteessa vastaa työ ja elinkeinoministeriö

itse asiassa edustaja arhinmäki tuo on valtavaa kunnallisen demokratian halveksuntaa että te olette täällä sitä mieltä että te tiedätte paremmin mitä jonkun suomalaisen kunnan energiayhtiön pitää tehdä kuin mitä he itse haluavat tehdä

meillä on muutamia kaikkein johtavimpia cleantech yrityksiämme ennen kaikkea metso ja outotec jotka maailman suurimpiin kaivoksiin tuottavat yhä edistyneempiä teknologisia ratkaisuja

se mikä tätä keskustelua ehkä on aiheuttanut on se että kun laki ei ole muuttunut niin alan käytännöt ovat muuttuneet eli kaupan konseptit ovat muuttuneet

arvoisa puhemies

sitten vielä vaikeampi ja filosofisempi kysymys liittyy ehkä tähän varsinkin keskustan minusta sinänsä aiheellisesti esille ottamaan kysymykseen valtion omistusten ja elinkeinopolitiikan välisistä suhteista

on selvää että olemme selvittäneet kaikkia eri vaihtoehtoja varautuneet kaikkiin eri vaihtoehtoihin pyrkineet arvioimaan mitä mikäkin tarkoittaa

mutta totta kai on selvää että meidän pitää jatkossa vaalia osaamista kaikessa siinä mikä kaivostoiminnan pyörittämiseen liittyy

arvoisa puhemies

edustaja tynkkynen aloitti puheenvuoronsa toteamalla että tässä ei ole kysymys ydinvoimasta vaan fennovoimasta ja sen jälkeen hän käytti melkein koko puheenvuoronsa perustellakseen minkä takia hän vastustaa ydinvoimaa

kun katsotaan tätä kokonaisuutta ja samalla kun turpeen veroa alennetaan niin itse asiassa tämä kokonaispaketti parantaa metsähakkeen tukea ja samalla vähentää turpeen veroa ja parantaa kotimaisten polttoaineiden kilpailukykyä

mutta keskeinen tämän hetken tiemme on kuitenkin yrittää tiettyjen yksityisten tahojen kanssa löytää sellaista rahoitusta tämän yhtiön taakse jolla yhtiön toiminta voitaisiin turvata tästä eteenpäin ja samalla myös minimoida siirtyvä

kuten edustaja pekkarinen hyvin tietää pitkäaikaisena entisenä elinkeinoministerinä niin elinkeinoministerillä käytössään ei ole verotusta joka on varmaan eniten elinkeinoelämään vaikuttava tekijä mutta ei elinkeinoministerillä myöskään ole suoraa yhteyttä oikeastaan mihinkään valtion omistukseen

linja ei ole muuttunut mutta olosuhteiden muuttuessa lakia on tietenkin jouduttu puolustamaan osin semmoisella tavalla että se on aiheuttanut hämminkiä maailmalla

eli pitää muistaa se että rahoituksen saaminenkin edellyttää sitä että yhtiö on sellaisessa kunnossa että sitä ylipäänsä pystytään rahoittamaan ja tässä suhteessa stxn suomen telakka oli ajautunut olennaisesti huonompaan jamaan kuin ranskan telakka mikä on varmasti merkittävämpi tekijä kuin sitten mahdollisissa rahoitusjärjestelyissä olevat erot joita globaalisti kuitenkin aika tarkkaan säännellään

kyllä tämä aikamoista sumutusta tämä teidän retoriikkanne on kun te vastustatte joka ikistä ydinvoimahanketta aina ja kaikkialla kaikissa olosuhteissa

hämmentävää on myös keskustelu siitä kuinka täällä jotkut haluavat vähätellä että tämähän tulee voimaan vasta kolmen vuoden päästä ja sitten tämä on voimassakin vain kaksi vuotta että kannattaako tämän eteen nyt tehdä tämmöisiä muutoksia

tämä on tietenkin myös yksi niistä välineistä jonka käyttöä jatkossa pitää miettiä uudella tavalla jotta tämäntyyppisiin tilanteisiin ei ajauduta

jaan tämän huolen edustaja pekkarisen kanssa

kokonaan toinen asiahan on se että olemme yhdessä lähinnä ministeri pekkarisen kanssa koko tämänkin vaalikauden aikana yrittäneet edistää puurakentamista monin eri keinoin ja monin eri projektein ja osana tätä yhteistä temmin ja ymn harjoitusta muun muassa viime syksynä perustin työryhmän pohtimaan rakentamismääräysten uusimistarvetta suomessa nimenomaan puurakentamisen osalta

arvoisa puhemies

täällä itse asiassa sekä ministerit hautala että ihalainen ovat jo tätä juridiikkaa käyneet läpi mutta jos vielä toistan tämän juridiikan niin meidän lainsäädäntö ei mahdollista puuttumista tähän mahdolliseen kauppaan mikäli se myydään eu tai eta alueen sisäpuolella oleville yrityksille

viime kädessä edustaja soini se riittääkö puuta ratkaistaan saksalaisten kuluttajien ja eun komission toimesta

olisi hölmöä että tällaisessa jäänmurron ykköskärkimaassa eläisimme itse sillä lailla että meidän jäänmurtajat olisivat puolet vuodesta katajanokan satamassa käyttämättöminä

nyt on sitten kysymys siitä että jos valtiovalta tässä valtavassa globaalissa murroksessa missä tällä hetkellä olemme haluaa jotenkin valtion omistusta käyttää elinkeinopolitiikan välineenä niin tavallaan meidän järjestelmä ei ole viritetty sitä varten ja varmaan se on yksi asia josta tässä kannattaa

kysymys on siitä onko meidän metsän käyttö kestävää ja legitiimiä ja sen viime kädessä ratkaisevat kuluttajat maailmalla ja sen viime kädessä ratkaisevat sääntelijät maailmalla

se että suomessa puurakentaminen ei ole edennyt samalla tavalla kuin esimerkiksi ruotsissa on seurausta varmaan monista eri tekijöistä enkä usko että se että meidän rakentamismääräyksemme ovat hieman erilaisia kuin ruotsissa on tähän saakka olleet sille esteenä

olemme arktisessa strategiassa joka hyväksyttiin aikana jolloin vihreätkin olivat vielä hallituksessa sopineet siitä että pyrimme aktiivisesti hyödyntämään arktisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia toki ottaen huomioon sen alueen luonnon erityisen haavoittuvuuden